mutta paineet ovat kovat ja selkäranka taipuu liian usein mutta tässä asiassa on syytä nyt nostaa kissa pöydälle ja todeta että kelvoton mikä kelvoton tuhoisa mikä tuhoisa

herra puhemies

silloin työttömyys ja köyhyys ovat ne väylät joiden kautta purkautuu se paine joka meillä on varmasti edessä ennen kuin päästään eteenpäin tästä kriisistä

minäkin yhdyn siihen että tämä ptr yhteistyön edistäminen ja tehostaminen on hyvä asia ja on syytä sillä linjalla mennä eteenpäin jotta voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti

odotan että jossakin vaiheessa te selvitätte mitä nämä olisivat tarkoittaneet ja miten teidän vaihtoehtobudjettinne suhtautuu näihin lupauksiin ja mitä näistä olisi seurannut jos olisi esimerkiksi työllisyysmäärärahoja leikattu ja toisen asteen koulutuksesta tehty näin raju leikkaus

hakija hakisi yhden luvan ja viranomaiset käsittelisivät sen yhtä aikaa ja

sen jälkeen kun olemme saaneet talouden kasvuun työllisyys paranee ja pystymme myös kasvavilla verotuloilla palauttamaan ne leikkaukset joihin nyt joudutaan etupainotteisesti menemään

totean että valtiovarainvaliokunta on kuullut vain kahta asiantuntijaa jotka ovat olleet hallituksen ja suomen pankin asiantuntijat näin vakavassa isossa asiassa

ja meille annettiin muutama viikko sitten tänne innovaatiopoliittinen selonteko joka on meillä talousvaliokunnassa mietintöä varten pöydällä ja siihen vähän viittasin kun tätä asiaa käsiteltiin myös siellä

mutta se että hyvällä lainsäädännöllä saavutettaisiin toimenpiteitä tai tuloksia niin se edellyttää kyllä myös resursseja

jos hakija tekisi yhden lupahakemuksen ja viranomaiset joiden lupa pitää hankkia automaattisesti käsittelisivät sen yhtä aikaa ja tulisi vain yksi valitusmahdollisuuskin niin koko hanke nopeutuisi huomattavasti

nimittäin sipilän hallitus ei toisen asteen koulutuksesta leikkaa lähellekään näin paljon kuin te esititte leikkaukseksi omassa vaalilupauksessanne

viime kaudella näitä ei todellakaan saatu aikaan

tässä mielessä erityisesti poliisin toiminta tuolla maaseudulla on nyt kyllä ollut sellaisen alasajon kohteena että siellä koetaan turvattomuutta ja palvelujen heikkenemistä ja etääntymistä

ulkomaankauppa ja kehitysministeri paavo väyrynen on alivaltiosihteerin pitkäaikaisen kauppapolitiikan asiantuntijan pekka huhtaniemen kanssa ollut ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana ja arvelenpa että ulkoasiainvaliokunnan tyrmäävä lausunto on syntynyt ministeri väyrysen ja alivaltiosihteeri huhtaniemenkin ajatusten pohjalta

tällainen veronkevennys on meidän vaihtoehtobudjetin sisällä ja näistä tulee esitykset hieman myöhemmin

kaikkia emme haluaisi tehdä mutta ne ovat välttämättömiä

tulopuolella verotuksen osalta meillä on pörssiveroesitys edelleen

tässä taisi olla eilen vai toissapäivänä kun ammattiliitto pardia kiinnitti siihen huomiota että maaseudun palvelut ovat sukeltamassa kovastikin heikoiksi tämän vanhasen hallituksen aikana ja sen toimesta

nyt on se tilanne jo tämänkin myötä että lupia myöntää moni eri viranomainen ja kaikista voi valittaa ja valitusmahdollisuuksia tulee jopa lisää

hallituksella on lisäksi kärkihankkeita joilla panostetaan todella mittavasti ensimmäisen kerran suomen historiassa sellaisiin uusiin aloihin joilla on tulevaisuus

se maksaa paljon ja se hidastaa hankkeita ja moni luopuu siitä koko hankkeesta ja se ei ole meidän etumme ei kansantaloudellinen eikä yritystoiminnan etu jos näin pääsee tapahtumaan

yksi tärkeä osa tässä palvelujen ja turvallisuuden tuottamisessa on tämä tuottavuusohjelma ja suhtautuminen siihen

lisäksi hallitus panostaa väylänpitoon tiestöön ratoihin enemmän kuin on tehty ehkä vuosisataan

ja todellakin nyt olisi tietysti todella tärkeätä näinkin isossa merkittävässä asiassa se että olisi ulkoasiainvaliokunnan edustaja täällä kertomassa miksi ulkoasiainvaliokunta päätyi tällaiseen ratkaisuun tässä asiassa kuin mitä lausunto sisältää

ehkä sata vuotta sitten rautateitä ja maanteitä rakennettiin enemmän kuin nyt mutta tällä kaudella tullaan näkemään valtavat uudistukset ja kehittäminen ja muun muassa korjausvelan purkaminen on todella vastuullista

tuottavuusohjelmaa sinänsä tässä valtionhallinnossa tarvitaan mutta sen on oltava järkevää ei kaavamaista niin kuin se nyt on

edelleen me esitämme lyhytaikaisen omistuksen myyntivoittoveron kiristämistä

toinen kysymys on nämä maksut

tämä järjestelmä joka lakiin kirjoitettiin maksuineen tarkasti johtaa siihen että alkuvaiheessa maksut ovat mielestäni liian korkeat

talousvaliokunnan osalta kuulimme kyllä pitkän rivin muitakin asiantuntijoita kuin vain nuo mainitsemani sosiaali ja terveysministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön edustajat

tällä hetkellä hallitus toteuttaa hyvin kaavamaista politiikkaa tältä osin ja se merkitsee erityisesti maaseutualueilla palvelujen heikkenemistä

silloin kun on tuotanto käynnissä ne voisivat olla ehkä jopa korkeammat kuin tämä esitys sisällään pitää

asiantuntijat valtiovarainvaliokunnassa todellakin kritisoivat tätä finanssipoliittista linjaa jossain määrin mutta esimerkiksi suomen pankin asiantuntija kilponen sanoi että tämä on juuri oikea linja

kuulimme ulkoasiainministeriöstä muun muassa osastopäällikkö jorma korhosta joka on wto neuvottelujen vetäjä suomen puolesta ja tämä asiahan liippaa hyvin läheltä myös wto neuvotteluja

kristillisdemokraatit ovat moneen kertaan vaatineet että hallitus toisi tämän tuottavuusohjelman tavoitteet keinot ja toteuttamistavat eduskunnan käsiteltäväksi tiedonantona tai selontekona jolloin päästäisiin kokonaisuudessa käsittelemään asiaa mutta hallitus ei tähän ole suostunut

eli valmisteluvaiheessa ei pitäisi olla niin kovia maksuja että ne ehkäisevät pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten mahdollisuuksia lähteä kaivosta avaamaan

nämä asiantuntijat jotka arvostelivat katsoivat vain tätä finanssipolitiikkaa lyhytnäköisesti eivät puhuneet työelämän uudistamisesta eivät puhuneet rakenneuudistuksista käytännössä yhtään mitään ja niin kuin mietinnössäkin todetaan finanssipoliittinen linja sai heiltä arvostelua

lisäksi niin kuin lausunnosta näkyy lukuisaa joukkoa eri näkökulmista tätä asiaa asiantuntijana tarkastellutta asiantuntijaa kuulimme

tämä tilanne kuitenkin tässä on

ymmärrän kyllä hyvin kun tätä ohjelmaa viedään eteenpäin ja sen seuraukset ovat ne mitkä maaseudulla erityisesti näkyvät ettei hallitus halua sitä tuoda tänne käsiteltäväksi mutta pitäisi tuoda

muun muassa talvivaaran toimitusjohtaja perä tästä mainitsi että tämä lainsäädäntö saattaa johtaa siihen että suomalaisia yrityksiä ei näillä markkinoilla ole enää jatkossa lainkaan ja että tämän lainsäädännön mukaan talvivaaraakaan ei koskaan olisi avattu

ja valiokunta yksimielisesti totesi että esityksessä ei ole otettu huomioon hallituksen keskeisimpiä tavoitteita innovaatioiden

on selvää että kun leikataan niin alussa se tekee hyvin kipeää ja kasvattaa velkaa ja aiheuttaa taloudellista ahdinkoa mutta pitemmällä aikavälillä tämä hallituksen kokonaispaketti on juuri sitä politiikkaa mitä suomi nyt tarvitsee

tässä lyhyesti tämä meidän vaihtoehtobudjettimme sisältö tässä vaiheessa esiteltynä

jos tällaiset uhkakuvat pitävät paikkansa niin kyllä on syytä elinkeinoministeriössä äärettömän tarkkaan seurata miten tämä lainsäädäntö toimii jotta voidaan turvata kotimainen kaivosteollisuus tai luoda se uudestaan

liikennevirasto kilpailutti erään osan suomea käsittävän valtionrautateiden rautateiden kunnossapidon viime kesänä

tässä pelätään sitä että suomen asema tunnettuna vetovoimaisena tutkimuksen tuotekehityksen ja innovaatioperustaisen liiketoiminnan sijaintipaikkana voi vaarantua

vahinko on tapahtunut siinä että se on päästetty sammumaan aikaisemmin ja nyt meillä kanadalaiset eteläafrikkalaiset australialaiset ja muut ovat vallanneet tämän luonnonvarojemme hyödyntämisen

kerrottiin jopa yksityiskohtaisesti joistakin hankkeista joita on vireillä suomeen mutta jotka on pantu jäihin sen tähden että tämä esitys on käsittelyssä

onko se pelottelua onko se väärää arviota sitä minä en pysty arvioimaan eikä kukaan muukaan emmekä me elä kuin yhtä vaihtoehtoa tästä eteenpäin

vr track entinen rata oy on tuota työtä tehnyt jo vuosikymmenet yhtiömuotoisena muutaman vuoden

kuntien osalta yhdyn siihen mitä täällä lapin miehet edustajat esittivät että kuntien panostukset myös hankkeen alkuvaiheessa ovat merkittävät ja rahaa verotuloja ne saavat vasta sitten vähän enemmän kun toiminta varsinaisesti pyörii

siksi emme tiedä kuinka paljon vahinkoa tämä mahdollisesti voi aiheuttaa tai kuinka paljon tästä on hyötyä

eikös sen että tästä on potilaille hyötyä voisi järjestää viisaammat voivat sanoa myös niin että potilaille annettaisiin lääkkeitä vähän halvemmalla ja valtio korvaisi sitten sen tappion joka mahdollisesti korvautuisi sitten suomalaisen innovaatioyhteiskunnan ja sitä kautta tulevien lisätyöllisyys ja verotulojen kautta tätä vaan voi kysyä tällaisena sivuhuomautuksena

tämä olisi pitänyt tässä myös korjata tarkemmaksi niin että kunnilla olisi jo siinä vaiheessa kun ne joutuvat rakentamaan infrastruktuuria asuntoja ja muuta valmiutta kaivoksen avaamiselle kunnilla olisi siinä vaiheessa

herra puhemies

samanaikaisesti toinen valtionyhtiö destia oy palkkaa uuden työvoiman hankkii uuden kaluston ja aloittaa tuon työn opettelemisen

aluehallinnon suuri historiallinen uudistus todellakin eduskunnan osalta käsiteltiin varsin nopeasti

taloudelliset edellytykset näin toimia ja saataisiin tämä tärkeä erityisesti pohjois ja itä suomelle tavattoman tärkeä kaivosala uudelleen voimakkaasti elpymään kotimaisin lähtökohdin

se oli todella iso merkittävä uudistus ja koskee valtavaa määrää viranomaisia tehtäviä tärkeitä tehtäviä joita hoidetaan näissä uusissa elyissä ja aluehallintovirastoissa

on epäilty että destia oy voitti tuon urakkakilpailun siksi että se käyttää enemmän ulkomaista työvoimaa kuin vr track oy jolla on vanha työvoima kotimaasta

siksi yhdyn kyllä siihen kritiikkiin mitä täällä esitettiin siitä että eduskunnalle jäi liian lyhyt aika paneutua näihin yksityiskohtiin ja jäi sen varaan että luotamme siihen miten valmistelu on tehty

sosiaali ja terveysvaliokunta on miettinyt tätä asiaa varmasti ja päätynyt siihen että ei ole siirtymäaikaan niinhän puheenjohtaja totesi perusteita

luonnollisesti uusi urakoitsija palkkaa siihen ainakin nuorempaa työvoimaa matalammalla palkalla ja sitten yhteiskunta maksaa näille työttömäksi joutuville vr track oyn työntekijöille ansiosidonnaista ja lopulta sitten ehkä työmarkkinatukea kun aika kuluu ellei heistä osa pääse sitten varhaiseläkkeelle jolloin eläkeikä yhteiskunnassa taas vähän alenee

ja niin meillä on yksimielinen mietintö käsittelyn pohjana enkä tee esitystä että toisin meneteltäisiin

en nyt epäile ettei valmistelua kohtuullisen hyvin ja perusteellisesti tehty mutta kyllä päättäjillä pitää olla myös parempi mahdollisuus paneutua asioihin ja tutkia yksityiskohtia suurten linjojen ohella

mutta herra puhemies olen ottanut tässä nyt tällaisen valtakunnanihmettelijän viran ikään kuin haltuuni ja tätä vähän ihmettelen antaako tämä eduskunnan työstä hyvän kuvan kun kahden kolmen valiokunnan lausunnot ovat tyrmääviä ja mietintövaliokunnan mietintö sitten on päinvastainen

tähän ei tässä ollut mahdollisuutta kun tuo uudistus budjettilakipakettina vietiin läpi

henkilökohtaisesti hyväksyin tuon aluehallinnon uudistuksen silloin pari viikkoa sitten kun katsoin että tässä tilanteessa se on kuitenkin viisasta viedä eteenpäin

eihän tässä ole mitään järkeä

ja myös toivoisin todella että vielä vaikka ollaan jo näin pitkällä ministeri pekkarinen tulisi innovaatioasioista vastaavana ministerinä kertomaan mikä on lopulta todellisuudessa työ ja elinkeinoministeriön kanta tähän asiaan

nyt hieman ihmettelen kun eduskunta silloin pari viikkoa sitten enemmistöllä hyväksyi sen itse päälainsäädännön että nyt löytyy sitten niitä jotka ovat hylkäysesityksen tekemässä tälle lainsäädäntöpaketille joka on kuitenkin kytketty siihen isoon jo hyväksyttyyn uudistukseen

arvoisa puhemies

meillä on massatyöttömyys ja eurooppalaiset uudet paineet käyvät kohtuuttoman raskaina meidän yllemme kun joudumme ilmeisesti jälleen nostamaan jaloilleen uusia euromaita

uskon että ministeri väyrynen on tuonut kyllä ulkoasiainvaliokunnassa selväksi ulkoministeriön ja ulkomaankaupan puolen näkemyksen ja ed

minun logiikkani kertoisi sitä että tämä meidän nyt täytyy hyväksyä kun on eduskunnan enemmistö hyväksynyt sen voimaan tulevaksi mikä on jo hyväksytty

arvoisa rouva puhemies

vaikka meillä ei pitäisi olla mitään yhteisvastuuta niin näin kuitenkin tapahtuu

siksi meillä on todennäköisesti edessä entistäkin niukemmat ajat ja sen maksavat matalapalkkaiset ihmiset työpaikkojensa menettämisellä

mielestäni nyt ei ole kyllä eläkeläisten vuoro olla pääasiassa maksamassa tätä talkoota mikä nyt on edessä mutta toki työurien pidentämistä pitää saada aikaan

arvoisa puhemies

ensin nuorisotakuusta totean että kun keskustelin erään henkilön kanssa joka hoitaa käytännössä nuorisotakuuta niin hän totesi että idea on aivan loistava mutta käytännössä se ei toimi

toivon kyllä että hallintovaliokunta olisi käynyt sen yli tuhat sivua hyvin huolella läpi mutta ehkä näin ei välttämättä ole tapahtunut ja siksi täytyy nöyrällä mielellä katsoa että sieltä voi löytyä ongelmia jotka pitää sitten nopeasti korjata

ja sillä politiikalla mitä on harjoitettu muun muassa verotuksen osalta kun hyvätuloisia on suosittu ja työvoimasta työllisyydestä ei ole riittävästi kannettu huolta

nuorisotakuun piiriin ovat päässeet ne nuoret jotka muutoinkin ovat aktiivisia ja löytävät opiskelu työ tai harjoittelupaikan

myönnän kyllä että vanhasen kakkoshallitus aloitti elvytystoimet aika reippaasti kun tuo viimeinen taantuma lama alkoi mutta nyt tilanne on päässyt käsistä ja nämä monet ongelmat painavat päälle

siksi kun näin käytännön elämässä tapahtuu on syytä nuorisotakuuta yhteiskuntatakuuta millä nimellä sitä kutsummekin käydä hyvin tarkkaan läpi ja katsoa minkälaisena sitä kannattaa jatkaa

suomen kilpailukyky on erittäin haavoittuva tässä tilanteessa ja siksi tämä välikysymys työllisyydestä työn pitämisestä suomessa on todella ajankohtainen ja iso ja se edellyttäisi pitkät ja laajat keskustelut ja pohdinnat

nyt hallitus ilmeisesti suunnittelee raippaa eläkeläisille ja jos työmarkkinajärjestöt eivät tätä hyväksy niin ilmeisesti tästä ei tulekaan mitään

vaalit ovat lähellä ja nyt kukaan ei uskalla puhua asioista oikeilla nimillä ei hallituskaan vaan se pyörittelee ja odottelee pelonsekaisena vaalien tulosta ja kansan tuomiota

se antoi jonkin verran rahaa harmaan talouden torjuntaan ja teki ohjelmia mutta toimenpiteet olivat hampaattomia

kyllä tällä politiikalla on merkitystä ja nimenomaan tämmöisellä politiikalla joka on puolueen arvojen ja aatteiden vastaista kun näkisin että sosialidemokraattien ensisijainen tavoite ei ole ekn etujen ajaminen

vasta tänä vuonna siihen on palattu ja nyt on joitakin lakeja täällä mutta niin kuin kuultiin kaikki tärkeimmät on haudattu kolmikantaan ja siellä valmistelu vie aikaa ja etujärjestöt valvovat mustasukkaisesti etujaan

mutta nyt ollaan tässä tilanteessa ja niin kuin edustaja heinonen totesi menneitä ei ehkä kannata nyt sitten sen enempää pohtia

hallituksen pitäisi ottaa nopeasti asia haltuunsa hoitaa lainsäädäntöesitykset kuntoon antaa valvoville viranomaisille valtuudet ja myös resurssit mikä edellyttäisi tuottavuusohjelman romuttamista tältä osin

perussuomalaisten kädenjälki näkyy muun muassa tässä yle veron poistamisessa ja siinä että pieni ja keskituloisille annetaan tämä työtulovähennys ja sitä kautta hoidetaan työllisyyttä joka on ykkösasia

eläkeläisten asumistuen lakkauttaminen tai yhdistäminen peruttiin perussuomalaisten aloitteesta ja vaatimuksesta

sitten tästä paljon puhutusta työllisyysmäärärahasta

itse olin erittäin aktiivinen esimerkiksi eläkeläisten asumistukiasiassa ja tulosta tuli

sosialidemokraatit tosiaankin ovat vastuussa siitä pohjasta miltä nyt ponnistetaan eli siitä eri verojen tasosta millä tällä hetkellä ollaan ja mistä nyt hallitus kiristää suurituloisten ja keventää pienituloisten verotusta

miksi sosialidemokraatteja ei kiinnostanut työllisyyden hoito niin että olisitte varanneet riittävät määrärahat tälle vuodelle koko vuodelle

siis johtopäätös on kyllä valitettavasti se että viime vuonna ministerinä ollut edustaja rinne tuli paikalle te varasitte tälle vuodelle vain puolen vuoden tarvetta vastaavan summan ja sitten on käyttösuunnitelmalla niin tiukasti rajoitettu sen käyttö että sitä järkevää käyttöä ei ole voitu harjoittaa ja se on loppunut sitten eräiltä alueilta ja eräistä käyttötarkoituksista jo kesken vuotta

kun keväällä käsiteltiin lisäbudjettia niin silloin kerrottiin että muutamissa ja hyväilyn eli alueella on muutamilla ely alueilla rahat loppuivat jo keväällä

nyt on ote sellainen että työllisyyteen satsataan pysyvien työpaikkojen kautta ja hoidetaan sitten työllisyyttä kuntien ja järjestöjen kautta niillä voimavaroilla joita meillä on

miksi edellisellä hallituskaudella ei lähdetty uudistamaan työvoimamiljardien käyttöä

edustaja rinne te nyt kyllä uskoitte varmaan sitten viime syksynä ihmeeseen joka olisi keväällä tapahtunut niin että työttömyys olisi todella puolittunut kun uskoitte että niillä rahoilla mitä varasitte tälle vuodelle olisi selvitty koko tämä vuosi kun ne kuitenkin loppuivat niin kuin edustaja viitanenkin on moneen kertaan vakuuttanut loppuivat jo osin keväällä ja nyt ovat vähissä tällä hetkellä

herra puhemies

jos keskusta on eri mieltä niin olkoon

miksi te ette anna yksinkertaisesti työllisyyslisäbudjettia nyt vaan kikkailette tällä esr rahalla joka on muualta pois ja johon liittyy näitä lukuisia ongelmia

mutta totean vaan että talousvaliokunnassa varapuheenjohtaja rantakangas sekä edustajat andersson jaskari kalmari laxell matikainen kallström orpo wideroos ja seurujärvi olivat kanssani samaa mieltä siitä että tällä esityksellä on kauppapoliittisia ja innovaatiopoliittisia vaikutuksia joita niin kuin lausuntoon on kirjoitettu ei ole kattavasti selvitetty vaan hallituksen esitys on puutteellisesti valmisteltu

herra puhemies

toinen kysymys liittyy kuntiin

lähes kaikissa kunnissa taistellaan tällä hetkellä hirvittävien ongelmien kanssa

varsinkin perusturvan osalta on tarvetta jatkuviin parannuksiin mutta hallitus ei tässä käsittelyssä olevassa esityksessä esitä mitään sellaista parannusta johon olisi erityisiä syitä erityisestikään tässä talouden tilanteessa

täällä sanotaan että esityksen valmisteluprosessin osalta esille tulleisiin puutteisiin ja esityksen vajavaiseen vaikutusten arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota

miksi näin tapahtuu

kunnat ovat suuressa ahdingossa ja hallitus ei lupaa yhtään mitään lykkää ja lykkää ja lykkää valtionosuusuudistusta ja kaikkea muuta

ei nyt katsota vielä liian kauas eteenpäin kun katsotaan tätä hetkeä jolloin teidän laatimaanne budjettia noudatetaan vielä tänä vuonna ja se miksi te varasitte aivan riittämättömästi työllisyysmäärärahoja se on kysymys johon minä haluan vastauksen

eli minä halusin tuoda sen näkökulman mikä nousi talousvaliokunnassa tämän asian osalta esille ja mielestäni tein siinä aivan oikein

hallituksen esitys sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ei paranna niiden turvaa jotka ovat eniten eläketurvansa parantamisen tarpeessa

eri asia on se että itsekin totesin etten minä tätä hylättäväksi esitä koska tämä saattaa olla kuitenkin hieman parempi kuin se toinen vaihtoehto

veroeduin tässä esitetään laajennettavaksi järjestelmää joka suosii selkeästi keski ja hyvätuloisia joilla on kyllä muutoinkin mahdollisuuksia eläketurvaansa parantaa erilaisin järjestelmin ja siihen ei veroetuja mielestäni välttämättä tarvita

kun kerran sosialidemokraatit ovat huolissaan työllisyydestä ihmisten työn saannista ja esimerkiksi näistä kolmannen sektorin mahdollisuuksista työllistää ihmisiä niin miksi te varasitte niin vähän että se loppui jo keväällä ja on tällä hetkellä niin ettei voida esimerkiksi täällä uudellamaalla missä te vaikutatte työllistää ihmisiä

tämä esitys todella laajentaa tämän nyt eläkeyhtiöiden tarjoaman palvelun pankkipuolelle ja näen että ei pankeille välttämättä ole tarvetta laajentaa tällaista toimintaa joka on erityisasiantuntemusta edellyttävää ja ihmiset ovat vähän hämillään koko järjestelmästä jossa voi käydä myös huonosti näille sijoituksille

minäkin kiitän ministeri vehviläistä siitä että tämä esitys on tänne annettu ja toivon sille pikaista myönteistä käsittelyä ja uskonkin että eduskunta kantaa vastuutaan niin että tämän esityksen hyväksyy

arvoisa herra puhemies